siellä on satojatuhansia ihmisiä sen joen juomaveden perässä elikkä kyllä tämä on mittasuhteiltaan ihan valtavan iso asia niin että tämä pitää muistaa tässä

eihän tämä lopputulos mihin tässä on päästy nyt sitä osoita vaan se osoittaa että ei ole vastuuta ja ei ole moraalia

kunnallisverot ovat nousseet tulevat tänä vuonna nousemaan palvelumaksut tulevat nousemaan kiinteistöverot tulevat nousemaan teidän päätöksienne seurauksena ja te sanotte että te ette tule kiristämään verotusta

te olette kiristäneet ja te tulette kiristämään sitä lisää ikävä kyllä

minä olen samaa mieltä että emme me voi mennä siihen virkakoneistoon mutta poliittista tahtoa me voimme osoittaa niin edustajina kuin hallituksenakin

nyt te uhkailette leikkauksilla sitten seuraavaksi

miksi hallitus ei ole sitä osoittanut

ei tämä voi olla enää sattumaa jos yhtiöissä jotka ovat kutakuinkin kaikki olleet valtion omistuksessa merkittävässä määrin kaikissa on jotakin

te olette hyväksyneet perussuomalaiset tämän saman tavoitteen

nyt säädetään laki jolla itse asiassa tämä kokonaisuus saadaan paljon paremmin hallintaan eduskunnan näkökulmasta parlamentaarisen käsittelyn näkökulmasta sehän tässä se idea on

eduskunta voi vaikuttaa ja viedä asioita eteenpäin ja olla ottamassa kantaa tai olla ottamatta kantaa

maailmasta eivät valitettavasti sairaudet ole loppuneet uusia aina löytyy ja sen takia maailmassa on todella haasteita

toivonkin että hyvin voimakkaasti nyt käytäisiin panostamaan siihen että meillä palautettaisiin lääketeollisuuteen rokotetuotanto

jos me nyt olemme pandemian kanssa saaneet armonaikaa tässä pari kuukautta ennakoiduista uhkakuvista toivon mukaan saamme edelleen lisää niin seuraaviin pandemia aaltoihin meidän tulisi kehittää hyvin nopeasti jo rokotetuotantovalmiudet

arvoisa herra puhemies

tämä postilain muutos joka viime kaudella tehtiin oli keskustapuoleen lahja maaseutujen suomelle ja suoneniskun tapainen lahja

mutta me nostimme silloin esille myös riskejä joita siihen uudistukseen liittyy esimerkiksi ympäristöhallinnon osalta

näen että tällä tavalla suomi voisi olla uuden osaamisen mallimaa ja tekijä maailmassa

selonteko osoittaa ja myös elävä elämä tänä päivänä osoittaa että ympäristöasioiden kohdalla uudistus ei ole kaikilta osin onnistunut

suomen itsenäisyyden juhlarahasto sitra tekee omalla sektorillaan erittäin arvokasta työtä ja nimenomaan sellaista työtä joka tähtää aitoon uuden luomiseen tässä maassa

esimerkiksi talvivaaran kaivoksen tapahtumat luovat ja tuovat selkeästi esiin sen etteivät aluehallinnon voimavarat ja erityisasiantuntemus riitä tämän kokoisten kaivosten valvontaan ja lupaprosessien hoitoon

suomen tulevaisuus ja sen hyvinvointi riippuvat nimenomaan näistä uusista innovaatioista uuden luomisesta

sitra on aivan oikein oivaltanut mielestäni tämän oman tehtävänsä

se on menossa ja on mennyt yrityksiin tekemään yhteistyötä riskialoille ja on erittäin arvokasta että suomessa joku toimija selkeästi uskaltaa ottaa riskejä

arvoisa valtiovarainministeri onko valtiovarainministeriön puolella käsitelty mahdollisuutta verolain muutoksiin jotta pystytään itellan toiminnat turvaamaan

erityisesti kaivostoiminnan ympäristölupien käsittelyssä ja valvonnassa yhteistyöhön tulee myös saada mukaan tukes joka on kaivoslain mukainen lupaviranomainen

mutta tässä tapauksessa kun pelkona on että se kohdistuu todella epäsosiaalisesti kun sitä miljardia lähdetään keräämään tai riskinä on sitten se että sitä miljardiaukkoa ei pystytä täyttämään niin silloin me tulemme siihen tilanteeseen että perusturva vaarantuu

toinen asia on se kun näitä työllisyysvaikutuksia täällä väitetään että tämä lain kokeilu sotumaksulain poistaminen on ollut usean vuoden voimassa ja se on faktaa sillä ei ole pystytty osoittamaan olevan merkittäviä työllisyysvaikutuksia

te kokeilitte jo matalapalkkatukikokeilua jonka seuraus oli se että sata miljoonaa lahjoitettiin yhteiskunnan rahaa ei uusia työpaikkoja ja tässä ikävä kyllä on käymässä aivan samalla lailla

arvoisa puhemies

kriittisesti arvioimme aikanaan myös sitä että samaan aikaan toteutettiin tuottavuusohjelmaa jolloin näiden kahden hankkeen yhteisvaikutus toisi ongelmia ja se tänä päivänä myös näkyy selvästi

emme nähneet tarpeelliseksi tai järkeväksi liittää työsuojelua osaksi aluehallintoviranomaisia

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

kysymyshän on todella vakava ja kannattaa suhtautua siihen siitä näkökulmasta mutta minun mielestäni tässä voisi vielä yhteiskunnan sisällä käydä tällaisen moral hazard keskustelun lähinnä suhteessa pankkeihin

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä katsoo että kaikilla kuntalaisilla jokaisessa kunnassa ja jokaisessa maakunnassa tulee olla tasapuolinen ja tasa arvoinen oikeus peruspalveluihin

työsuojeluviranomaiset ovat raportoineet et tä uuden viraston kehittämistehtävistä on ollut pelkästään haittaa

tässähän on tapahtunut sellainen kehitys nimenomaan liittyen tähän asuntopolitiikkaan että laina ajat ovat pidentyneet korkotasot ovat laskeneet mutta samanaikaisesti asuntojen markkinahinnat ovat karanneet ja jotenkin se korreloi nyt tätä maksuaikaa nimenomaan asuntolainapuolella

sairaalla kuntalaisella on oikeus saada sairaanhoitoa lapsella on oikeus saada päivähoitoa koululaisella on oikeus käydä koulua vähävaraisella on oikeus saada sosiaalitukea

mutta seuraavana päivänä me jo saimme tietää näiden tapahtumien jälkeen että nämä henkilöt jotka ovat syyllistyneet näihin traagisiin tapahtumiin ovat olleet koulukiusattuja tai siellä on ollut muuta tällaista historiaa

meillä kaikilla on oikeus puhtaaseen käyttöveteen toimivaan viemäriverkostoon aurattuihin katuihin kaavoitettuihin tontteihin kirjastopalveluihin

kysymys tietenkin kuuluu miksi me emme reagoineet siihen ja mistä syystä meidän yhteiskuntamme yhteisvastuu ei kanna niin että me olemme riittävän aikaisin ottamassa kiinni sen ongelman

kunnan palvelut tulevat meitä niin lähelle ettemme enää muista että oma kotikuntamme vastaa arjen pyörityksestä jokaisena päivänä jokaisena vuonna

sen täytyy olla pitkän ketjun tulos

kuntauudistuksen tavoitteena on turvata kuntalaisten peruspalvelut niin että ensi vuonna niin kuin myös parinkymmenen vuoden kuluttua nämä palvelut ovat heidän saatavissaan

ja se on se jonka pitää kyllä hälytyskelloja myös soittaa jos tällaista tilannetta on lähtemässä tai näkymässä

tavoitteena ovat elinvoimaiset kunnat jotka pystyvät hoitamaan peruspalvelut kuntalaisten hyväksi

minä pääministeri kysyn mikä se syy oli

nykyisen kuntarakenteen historia vie meidät kauas menneisyyteen aikaan jolloin lähimpään kirkkoon pääsi kirkkoveneellä ja jolloin palveluiden kirjo oli todella vaatimaton

arvoisa herra puhemies

tilanne on nyt tyystin toinen ja ikävä kyllä tilanne on pahenevaan suuntaan

nyt kannattaa erottaa kaksi asiaa elikkä taksiajolupa ja taksilupa

pidimme huonona kirjasto nuoriso ja liikuntatoimen erottamista aluehallintoviraston tehtävistä

tuolloin kunnat erotettiin seurakunnista oman itsehallinnon piiriin

vasemmistoliitto alkoi ensimmäisten joukossa soitella hälytyskelloja viime kesän ja syksyn mittaan

sata vuotta kului tätä aikaa ennen kuin ryhdyttiin ensi kerran pohtimaan kuntarakenteen uudistamista mutta niin sanottu pienkuntakomitea ei käytännössä saanut itse asiassa mitään muuta aikaan kuin paperia

eduskunnassa syyskuun puolivälissä käyttämässäni budjettipuheenvuorossani totesin muun muassa seuraavaa

valtakunnallinen kuntauudistus tuo pohdintaan myös maakuntien ja kuntien suhteen sekä aluehallinnon aluejaon tulevaisuudessa

ensinnäkin suomi on kovaa vauhtia ajautumassa taloudelliseen taantumaan mutta hallitus ei katso aiheelliseksi muuttaa budjettiesitystä taloutta elvyttäväksi

vahva peruskunta arvoisa puhemies tarkoittaa vahvaa demokratiaa

päätösvallan kunnallisten palveluiden järjestämisestä pitää pysyä kuntalaisilla

ja kun nämä iäkkäämmät kuljettajat ainakin osin tahtovat mennä niin sanottuihin eläkeläisvuoroihin elikkä he eivät aja enää kuin päiväsaikaan niin siitä tulee käytännössä tällainen käytännön ongelma ja se pitää muistaa tuossa kun mietintöä tehdään

mutta jos siellä korkotason nousu lähtee liikkeelle niin sitä ei huomioitaisi ollenkaan sitten tässä arvioinnissa ja se pitää myös tietenkin katsoa että se siellä on koska yksittäinen kansalainen ei aina tiedosta kaikkea

riittävän harteikkaalla kunnalla ei ole tarvetta ulkoistaa palveluksiaan yrityksille jotka ovat kiinnostuneita vain oman liiketaloudellisen voittonsa maksimoimisesta

riittävän harteikas kunta ei hajauta palveluitaan hallintohimmeleihin

palveluiden ulkoistuksiin ja erilaisiin yhteistyörakenteisiin ovat turvautuneet erityisesti pienet kunnat joiden voimavarat eivät yksinkertaisesti riitä asukkaiden palvelujen tuottamiseen

toivon että valiokunnat paneutuvat huolella selonteon esiin nostamiin ongelmiin ja kehittämisajatuksiin ja että hallitus toteuttaa esiin tulevat muutostoimenpiteet mahdollisimman nopealla aikataululla

kaveri siis on jätetty

hallituksen suurista sanoista huolimatta elvytys on edelleen aikamoista hiiren vikinää kun kaivattaisiin sitä norsun töräytystä

päätökset palveluiden järjestämisestä lipsuvat kunnan omista käsistä niin moneen kuntayhtymään osakeyhtiöön tai liikelaitokseen etteivät valtuutetutkaan aina kaikistellen tiedä mistä ovat olleet päättämässä

tiedotusvälineissä meille kerrotaan päivittäin satojen jopa tuhansien ihmisten lomautuksista ja irtisanomisista

mitään uusia merkittäviä työtilaisuuksia ei irtisanotuille ole tarjolla

tähän ja tämän himmelitaivaan markkinarakoon lyövät kouransa palveluyritykset jotka tahtovat tahkota hyvää tulosta kunnan nimenomaisesta ahdingosta

arvoisa puhemies

tähän asiaan kyllä on perehdytty ja tässä on semmoinen historia joka on hyvin tuore historia itse asiassa

odottaako hallitus nyt korkeampien voimien tulevan tähän väliin

tulevaisuuden kunnat ovat paikalliseen yhteisöön sidottuja hyvin toimivia kuntia joilla on riittävät taloudelliset voimavarat ja hallinnolliset valmiudet ja valtuudet tehtäviensä hoitamiseen

se on aivan selvä että vientiluoton teollisuussijoituksen ja finnveran mahdollisuuksien kasvattamisella on oma merkityksensä mutta se vaan ei yksinkertaisesti nyt riitä